yksi semmoinen seikka mikä on joskus noussut esille on ennakoiva toiminta esimerkiksi terveydenhoidossa tai lasten huostaanotossa

me saamme tällä tavalla energiaa tuotettua tuolla harvaan asutulla seudulla ja kun meillä kumminkin on merkittävä bioenergiamassa olemassa niin se antaa työtä ja toimeentuloa hyvin hyvin monelle

sille ei löydy kriteerejä

mutta lähinnä miettisin sitä siltä kannalta että kun täällä on oululaisia niin mitenkä on esimerkiksi antaako oulun kaupunki aluekehittämisvetovastuun sitten pohjois pohjanmaan maakuntaliitolle ja samaten saako uudenmaan maakuntaliitto on sarka mielellään tammisen trooppista sitä vetovastuuta mikä tällä hetkellä aluekehittämisestä kuuluu näille suurille kaupungeille

tietysti olisi toivonut tässä tämän tuen osalta

tästä on kysymys

kemera tuki on tällä hetkellä komissiossa notifioitavana ja sen takia on tärkeätä että edetään tällä tiellä ja katsotaan minkälainen päätös kemera tuen osalta tulee komissiosta

sitten on taas uusien päätösten

tässä esityksessä annetaan liikenteen turvallisuusvirastolle toimivaltuus hallintopakon käyttämiseen ja tässä kuluttajan oikeuksia lisätään

sovellettavassa sääntelyssä on kyse muun muassa liikematkustajien vammaisten sekä liikuntarajoitteisten henkilöiden vähimmäisoikeuksista ja liikenteenharjoittajan velvollisuuksista sekä matkustajalle maksettavista vahinkokorvauksista matkan viivästys tai peruuntumistilanteessa

jos tämä arvonlisäveron alennus ruuasta vähittäiskaupassa menee kuluttajan hyödyksi niin tämä on todella hyvä asia mutta uskallan epäillä sitä

hinnat ovat jo nyt nousseet

sitten toinen asia mikä tässä on

kun arvonlisäveroa ei pudotettu ravintolapuolella niin ainakin minulle soitti eräs matkailuyrittäjä ja sanoi että hän joutuu noin kahdestakymmenestä työntekijästä neljä sanomaan irti juuri sen takia että eriarvoistetaan nyt tämä ravintolapuoli

valiokunta katsoo että liikenteen turvallisuusviraston käyttöön esitetyt hallintopakkoa koskevat toimivaltuudet tukevat kuluttajien ja matkustajien oikeussuojan toteutumista ja valiokunta pitää hyvänä ja tärkeänä että uudistus on omiaan parantamaan myös vammaisten matkustajien oikeuksia ja edistämään vammaisten henkilöiden yhdenvertaista oikeutta

yleiskeskustelu on päättynyt

arvoisa puhemies

todellakin vakuutusoikeuden päätöksistä on tullut kansalaispalautetta ja ennen kaikkea siitä että nämä vakuutusoikeuden lääkärit eivät ole samalla linjalla hoitavan lääkärin kanssa tästä päätöksestä

esitetyn uudistuksen tavoitteena on nopeuttaa ja joustavoittaa asioiden käsittelyä vakuutusoi keudessa lisätä toiminnan avoimuutta millä varmistetaan oikeusvarmuuden säilyminen korkealla tasolla

on tärkeää ymmärtää että etuushakemusten pitkät käsittely ajat eläke vakuutus sosiaaliturvajärjestelmissä ovat suuria epäkohtia kansalaisten kannalta

kysyn ministeriltä kun nyt on kumminkin ollut tiedossa että käräjäoikeuksissa on ollut resurssipuutetta ja tavallaan vajaalla henkilökunnalla ja kiireessä valmistellut jutut ovat sitten ruuhkauttaneet tietyllä tavalla hovioikeutta että sinne on mennyt vähän niin kuin keskeneräisiä asioita onko nyt mitään näköpiirissä millä voitaisiin tätä käräjäoikeuksien tilannetta korjata sillä tavalla että valmistelu on parempaa ja tehokkaampaa ja sitä kautta hovioikeuksien käsittely vähenisi

valitusasiaa ei ollut käsitelty perustuslain edellyttämällä tavalla ilman aiheetonta viivytystä

edellä mainitussa tapauksessa vakuutusoikeus oli vedonnut käsittelyajan pituudessa osittain asian esittelijän vaihdokseen jaoston työtilanteeseen ja kiireellisenä käsiteltäväksi luokiteltujen asioiden poikkeuksellisen suureen määrään

apulaisoikeuskansleri oli kuitenkin todennut että esittelijänvaihdoksista johtuva asian käsittelyn viivästyminen on seikka johon voidaan tuomioistuimen työn hyvällä organisoinnilla vaikuttaa

kun vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanoja kevennetään ja täysistunnon kokoonpanoa supistetaan eikä kaikissa lainkäyttöasioissa ratkaisuissa välttämättä tarvitse olla muodollisessa istunnossa jossa ratkaisuun osallistuvat jäsenet ovat samanaikaisesti läsnä saadaan vaikutusoikeudesta ketterämpi organisaatio ja näin käsittelyaikoja nopeutettua

vakuutusoikeuden tulee kiinnittää päätöksissään entistä enemmän huomiota siihen että päätökset perustellaan kansalaisille hyvin ja ymmärrettävällä kotikielellä

hoskonenkin totesi että nimenomaan paikallis ja maakuntalehdet ovat siellä haja asutusalueellakin oleville ikäihmisille erittäin tärkeä viestintäväline ja myös se väline millä saadaan aikakin kulumaan

siellä ei sitä sähköistä viestintää vielä sillä tavalla ole ja ikäihmiset eivät sitä hallitsekaan sillä tavalla että pääsisivät netin kautta lukemaan lehtiä ja saisivat muutakin postia

itellan osaltahan tämä on tietenkin surullista jos tulee kilpailu ja se häviää kilpailun täällä ruuhka suomen alueella ja sitten joudutaan verovaroin vielä kompensoimaan harvaanasuttujen seutujen jakoa itellalle

itse en ole liikennevaliokunnassa mutta mielestäni valiokunta on kyllä tehnyt hyvää työtä ja nostanut merkittävästi esille asioita seikkoja jotka on hyvä ottaa huomioon

täällä on tämä postitoimilupien myöntäminen

valiokunta toteaa postimarkkinoiden kilpailun avaamisen ja mahdollisen kilpailun lisääntymiseen liittyviä vaikutuksia ja tämä esitys mikä tässä valiokunnalla on on erittäin hyvä

arvoisa puhemies

eräs alueemme komentaja sanoikin että niin kauan meillä on turvallista kun venäjän rajavartiot seisovat selkä suomeen päin ja näinhän se on

esityksessä ehdotetaan että liikenteen turvallisuusvirasto myöntäisi ajokorttiluvat ja ajokortit sekä eräät kuljettajalta vaadittavat lisäluvat joissa toimivalta on nykyisin poliisilla

kun näitä asioita on käsitelty niin aika paljon tulee uusia tehtäviä liikenteen turvallisuusvirastolle

kuitenkin poliisi vastaisi kuljettajien ajoterveyden valvonnasta sekä ajokieltoon määräämisestä liikennerikosten tai ajokorttiedellytysten menettämisen takia

tuossa kuulemisen aikana ainakin minulle tuli mieleen että yleensähän on niin että se viranomainen joka luvan myöntää myös peruuttaa sen mutta tässä nyt on tämmöinen muutos ja sitä kuulemma on valtionhallinnossa muuallakin

arvoisa puhemies

tuossa kun kuuntelin ministerin esittelyä tuli mieleen tosiaankin että jos tällä saavutetaan niin paljon hyvää kuin on luvattu niin tämä on todella hyvä ja merkittävä asia

esityksessä ehdotetaan ajokorttilakiin sääntelyä jonka mukaan ammatillista tutkintoa parhaillaan suorittavien pääsyä suorittamaan kuljettajantutkintoa helpotetaan poikkeamalla vähimmäisikävaatimuksista

ihan oikeutetusti voi kysyä onko oikein käyttää veronmaksajien rahoja ylisuuriin susilaumoihin ja siihen että ne hävittävät maatalouseläimiä ja ennen kaikkea hirvikantaa ja myös peurakanta liittyy siihen

siellä on eriasteisia vammoja ja on jopa tehty päätöksiä sillä tavalla ja hyvin yleisestihän kai tehdäänkin niin että ei asianomainen päättäjä joka päättää edes tapaa potilasta

tämä on kyllä kerta kaikkiaan käsittämätöntä

hoitava lääkäri on sitten kumminkin ollut sitä mieltä että tässä olisi hänelle joku mahdollinen korvauskin olemassa

ennen kaikkea porotalousalueillahan tämä hävikki on ollut merkittävä ja tulee vain miettineeksi pitäisikö meidän tämä petokanta pitää nyt ihan oikeissa aisoissa ja katsoa sitä toisella silmällä

sitten ne ovat niin mitättömiä olleet ja ihmiset jäävät kiikkuun sitten tietyllä tavalla tyhjän päälle eivät saa korvausta ja eivät pysty olemaan töissäkään on työkykykin menetetty

meillähän oppositiolla oli huomattavasti enemmän tänne merkittävää mutta lähdimme vaan niillä muutamalla yhdeksällä kohdalla liikkeelle

poikkeusluvallahan voi tietysti saada aikaisemminkin esimerkiksi perheyrityksen jatkumisen takia tuon luvan

se miksi suhtaudun tähän hyvinkin kriittisesti johtuu siitä että olen ollut eräässä pienemmässä hallintokokeilumallissa mukana rakentamassa sitä ja se ei ollenkaan helppoa ollut

sitten terveysvaatimuksista sen verran vielä että esityksen mukaan liikenteen turvallisuusvirasto antaisi tarkemmat määräykset jatkossa ajokorttien ja lupien terveysvaatimuksista ja vahvistaisi lääkärinlausuntolomakkeiden kaavan

sitten oli myös tämä kansalaisvaikuttaminen se koski siellä terveysasemia ja sitten oli myös tämä kuntien vaikuttamismahdollisuus

sen takia omassa puheenvuorossani halusin korostaa sitä että kun maakuntaliitolla on vetovastuu näissä tietyissä asioissa niin kunnilla on kumminkin se aluekehittämisvastuu koska niillä on ne eurot niillä on verotusoikeus jnp

sitten ajoluvan myöntämisen edellytykset

tämä on mielestäni se perusasia mikä tässä pitäisi huomioida ja nyt kun on sen verran tästä pienemmästä kokeilusta viisastunut niin sitten on vähän varovaisempi tietenkin aina näissä isommissa hankkeissa

on henkilöiden kuljettamisesta kysymys ja kokemuksella kumminkin on merkittävä vaikutus liikenteen parissa niin että pystyy turvallisesti viemään ihmisiä paikasta toiseen

elikkä nyt valiokunta esittää että tuo vuosi olisi sitä ajokokemusta

arvoisa puhemies

uudistuksen tavoitteena on nopeuttaa ja joustavoittaa asioiden käsittelyä vakuutusoikeudessa lisätä toiminnan avoimuutta ja varmistaa oikeusvarmuuden säilyminen korkealla tasolla sanotaan lain esityksessä

just niin kuin edellä edustaja anttila totesi tämäntyyppisiä asioita tulee hyvin paljon esille ihmisten kanssa kun käydään keskustelua että ei ole saanut oikeutta

on joku vamma tapaturma tai tämäntyyppinen tai sairaus on sitten ollut pitkäaikainenkin sairaus ja ihminen on hakenut oikeutta mutta sitä ei saa

on erittäin tärkeä asia että tämän hoitavan lääkärin joka varmasti tuntee erittäin hyvin henkilön lausunnon perusteella päätös tehdään

no sitten tuntuu siltä että tämmöinen henkilö joka katsoo vain lääkärintodistusten ja muun aineiston perusteella ja tekee sitten päätöksen tekee vakuutuslaitosten hyväksi tavallaan tätä työtä

tässä on pieni epäilys tai ainakin minulle herää epäilys että tällä joustavoitetaan kyllä mutta tuleeko tämä oikeudenmukaisemmaksi se jää kyllä arvoitukseksi

arvoisa puhemies

se on toiminut tuolla harvaan asutulla seudulla ja rajan pinnassa erittäin tehokkaasti ja tuloksekkaasti ja siitä on hyviä kokemuksia ainakin meillä kainuussa

tässä täytyy kyllä rajavartiolaitokselle nostaa olematonta hattua siinä mielessä että he ovat tehneet tämän organisaatiouudistuksen ja rakennemuutoksen mutta siellä nyt alkaa tulla jo pää vetävän käteen

nyt sieltä on valutettu rajavartioita koko ajan tänne kaakkois suomeen ja helsingin seudulle joten mitenkä tämä pohjoinen osa nyt sitten koska tiedetään kumminkin että rajan pinnassa liikkuvat aavistavat tämän aivan varmasti että siellä on heikompi kohta ja sieltä tullaan sitten läpi tänne suomeen ja ilman lupia

mutta täytyy tässä yhteydessä todeta niitten keskustelujen pohjalta mitä siinäkin korjausvelkatyöryhmässä käytiin että erittäin tärkeätä on pitää pystyssä tämä meidän olemassa oleva liikenneverkko ja kehittää sitä ja uusiin hankkeisiinhan sitten meillä oli ihan omat rahoitusmekanismit ja niin poispäin

onko ministeriöllä minkälaisia suunnitelmia korjausvelan umpeen ajamisesta niin rataverkon kuin tieverkonkin osalta

mitenkä näette että me sillä kilpailulla saisimme vielä tätä liikennettä edullisemmaksi

tänään päivällä oli keskustelua venäjä yhteistyöstä ja pakotteista mutta tässä ollaan menossa hyvään suuntaan yhteisessä jäänmurrossa

tuossa on huomioitava tuo että toisella osapuolella valtion aluemerellä tai sisäisillä aluevesillä ei ole oikeutta sitten jäänmurtotehtävissä ollessaan harjoittaa toimintaa joka tähtää toisen osapuolen valtion puolustusta tai turvallisuutta vahingoittavien tietojen keräämiseen

tässä avataan myös sitä mahdollisuutta uusille kaupallisille toimille ja ihan oikein näyttää olevan suunta

tärkeintä tässä on huomioida myös se että jos suomi itse tai venäläinen puoli tarvitsee itse tuota omaa jäänmurtokalustoansa niin silloin ei ole pakotettu sitä toiselle osapuolelle luovuttamaan

valiokunta pitää erittäin hyvänä esityksen lähtökohtaa jonka mukaan apua pyydettäisiin sopimuksen perusteella suomeen vain siinä tapauksessa ettei oma kotimaan jäänmurtokapasiteetti riitä

näillä sanoilla kiitoksia

tämä on erittäin tärkeä asia

oli mielenkiintoista kuulla ed

pulliaisen historiaa käydä läpi tätä kuntakokonaisuuden hallintaa ja niin kuin valtiosihteeri sailas on hyvin todennut hevosvetoisella pelillä aloitettiin ja nyt ollaan jo sitten tehokkaammilla vehkeillä liikkeessä

mutta tähän paras hankkeeseen liittyen ainakin minun henkilökohtaiset käsitykseni ovat että tämä ei nyt ole sillä tavalla edennyt niin kuin oli tarkoitus ja ennen kaikkea tässä nyt ehkä hämmentää varmaankin tämäkin aluehallintouudistus

arvoisa rouva puhemies

ainakin mitä olen kuntapäättäjien kanssa keskustellut niin heillä on tähän tietynlainen näkemys että kun tässä nyt ollaan maakuntaliittojen tehtävää vahvistamassa niin tätä kautta myös sitten palvelujen järjestäminen maakunnallisesti olisi mahdollista ja toisi tätä kautta sen mahdollisuuden että ei tarvitse tehdä kuntaliitoksia vaan pystytään palvelut järjestämään suurempina kokonaisuuksina ja kunnat säilyisivät edelleen

ahde toi hyvin kattavasti esille päälinjat tämän lakiesityksen tarkoitusperistä ja minäkin viittaan muutamiin niistä

tällä hetkellähän tavaraliikenne on vapaan kilpailun alla mutta ei yhtään kilpailijaa ole tällä hetkellä vrlle tullut

mutta euroopan komission liikenteestä vastaavan varapuheenjohtajan siim kallasin mukaan eurooppa on rautatieteknologian eturintamassa ja näin varmasti pitää ollakin

näitä reikäleipäkuntia on pyritty yhdistämään mutta on ymmärrettävää että asutaan harvaanasutulla seudulla missä on hyvä olla lähellä työpaikka kumminkin ydinkeskustassa ja verotulot virtaavat sitten tänne laitamille

on tarpeen parantaa laatua ja luotettavuutta sekä lisätä matkustajien ja rahdinkuljettajien valinnanvapautta ja kannustaa näitä hyödyttäviin innovaatioihin